eli kun ennen työharjoittelujaksoa on hyvää kieliharjoitusta ja kielikoulutusta niin sitten jos työharjoittelu on hyvin mekaanista eikä saa olla ihmisten kanssa kosketuksissa kieli unohtuu ja siksi olisi hyvä jos siinä rinnalla voisi jotakin kielikoulutusta saada

myrkkyä ruiskutettaessa on käytännössä mahdotonta välttää luonnonvaraisten lintujen ja nisäkkäiden altistumista

mielestäni kannattaisi suunnata mieluummin tämäntyyppiseen toimintaan kuin siihen että mekaanisesti oppivelvollisuusikää pidennetään

jos tieto ei sinne metsäkoneen ohjaamoon liiku ei liiku puukaan eteenpäin

viime aikoina olemme oppineet että kun hallituksen aika menee erilaisten soppien hämmentämisessä oppositiosta kannattaa antaa vinkkejä ja valmistella vähän valmiiksi asioita niin ehkä ministerit sitten voivat viedä niitä eteenpäin

aine säilyy luonnossa pitkään

täällä muuten kun on ministeri ihalainen paikalla niin kehun tässäkin yhteydessä että joitakin erittäin hyviä myös elintarviketeollisuuden kannalta merkittäviä päätöksiä on sieltä hallituksen puolesta valmisteltu kuten kilpailulainsäädäntö

se langaton yhteys sieltä mastoista ei voi toimia asiallisesti jos perusinfra laajakaistat eivät ole kunnossa

arvoisa puhemies

kuitenkaan he eivät palkkaa näistä kohdemaista tulleita maahanmuuttajia joilla olisi alan koulutus

yhä useammin eu vaikuttaa meidän metsäpolitiikkaamme ikään kuin keittiön kautta ilmastopolitiikan kautta ja nyt meillä on tulossa pienhiukkasiin kohdistuvaa säätelyä sieltä eusta seuraavana

siihen yhtyvät myös keittiömestarit martat maa ja kotitalousnaiset monet monet järjestöt

parakvattia käytetään hyvin yleisesti brasilialaisen gemosoijan viljelyyn ja voikin sanoa että emme piittaa brasilialaisen soijanviljelijän terveydentilasta vähääkään jos emme tällä aineella tuotettujen elintarvikkeiden maahantuontia kiellä

itse asiassa siitä on meidän maakunnassamme erittäin hyviä esimerkkejä kun hanketoiminnalla tähän on pyritty vaikuttamaan

haluamme saada alkuun lainsäädäntövalmistelun pakollisista alkuperämerkinnöistä

ministeri koskinen on monesti paennut eun selän taakse mutta enää näinkään ei voi tehdä

ajatellaan että kaupungit eivät savusumuistu sinne ei tule smog sumua mutta kun tarkoitusperät on katsottu vain tällaisten suurten keskusten näkökulmasta on aivan älytöntä jos alamme säädellä puunpolttoa siten että normaalit lämpölaitokset tai normaalit kattilat pienemmissä yksiköissä eivät oikeastaan millään ilveellä tällaiselle säätelyn tasolle sitten pääsisi

elintarviketietojen antamista kuluttajalle koskeva eu lainsäädäntö on hiljattain uudistettu niin sanotulla kuluttajainformaatioasetuksella

siellähän on jo olemassa kielto

valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen alkutuotannon valmistuksen maahantuonnin maastaviennin kaupanpidon tarjoilun tai muun luovutuksen taikka käytön elintarvikkeen valmistuksessa jos elintarvike tai siitä annetut tiedot elintarvikkeen tuotanto jalostus tai jakeluvaihe taikka elintarvikehuoneisto alkutuotantopaikka tai niissä harjoitettava toiminta ovat sellaiset että ne aiheuttavat tai niiden voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa terveysvaaraa eikä terveysvaaraa voida muilla tavoin estää

suomessa tuotettujen elintarvikkeiden jäämäpitoisuudet ovat hyvin alhaiset

siinä teemme ilmastolle todella ison karhunpalveluksen sillä kuitenkin puu on huomattavasti kestävämpi energianlähde kuin monet fossiiliset polttoaineet

meillä viljaa ei pakkokypsytetä kemikaaleilla kuten monissa muissa maissa vaan vilja kuivataan

tietääköhän kuluttaja sen

siksikin toivoisin että sinne eun päähän menee sitten sellaisia tervejärkisiä maalais ja kaupunkilaisjärkisiä ihmisiä jotka tämäntyyppistä säätelyä eivät halua lisää ja antavat meidän itse päättää metsäasioistamme niin etteivät päätöksentekijöiksi tule ne maat jotka ovat itse tuhonneet omat metsänsä jo satoja vuosia sitten

koska kasvinsuojeluaine parakvatti on luokiteltu erittäin myrkylliseksi maahantuonti niiltä elintarvikkeilta joiden tuottamiseen on käytetty parakvattia kielletään

eläinperäisten tuotteitten valvonta eun sisämarkkinoilla perustuu kunkin maan omaan valvontaan

eläimiä ei hyväksytä teurastettavaksi ja ihmisravinnoksi käytettäväksi jos ne tulevat alueelta jossa on voimassa liikkumisrajoituksia jos eläinlääkkeitä koskevia määräyksiä ei ole noudatettu tai on olemassa ihmisten tai eläinten terveyteen haitallisesti vaikuttavia tekijöitä

arvoisa rouva puhemies

kiinteistöverohan maksetaan poistamattoman menojäännöksen mukaan ja monilla yrittäjien omistamilla halleilla tai tuotantorakennuksilla on aivan mitätön käypä arvo sitten kun niitä myydään ja kuitenkin se vero maksetaan aina siitä rakennusinvestoinnista

tuntuu todella hyvältä että yli puoluerajojen täällä arvostetaan maataloutta ja halutaan sitä puolustaa aina tässä salissa ei ole ollut näin

tämän varmistavat alkuperämaana olevan kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset

hauskaa vappua vain

minä vetoaisinkin siihen että silloin kun hallitus tekee toimia maatalouden hyväksi antaa rahaa makeraan niin että voidaan investoida uudentyyppiseen tuotantoon uusiutuvaan energiaan ja muuhun niin tuettaisiin sitä aina yhdessä eikä sanottaisi näpertelyksi

eli tavallaan rangaistaan yrittäjää siitä kun hän rakentaa ja investoi suomen tulevaisuuden hyväksi

arvoisa puhemies

samoin jos ajatellaan vielä tätä kiinteistöveron oikeudenmukaisuutta ja mietitään vaikkapa asuntojen hintoja tuolta periferiasta saa vanhan kansakoulun samalla hintaa kuin pääkaupunkiseudulta yksiön ja kuitenkin asuntojen arvot ovat täysin samassa luokituksessa ne arvioidaan neliöiden mukaan

ruuan omavaraisuudesta on syytä pitää kiinni kun maailmaan syntyy joka viikko pääkaupunkiseudun väkimäärän verran uusia suita ruokittavaksi

haluaisin myös että täältä salista ei lähtisi viestiä siitä että suomalainen tukijärjestelmä pitäisi ajaa alas tai että suomalainen tuotantotapa saastuttaa ympäristöä tai ei ole kestävää eläinten hyvinvoinnin kannalta

mielestäni tämäkään ei ole oikeudenmukaista vaan sitten pitäisi olla vähän eriytyvät taulukot aina sen mukaan mikä rakennuksen todellinen arvo on

arvoisa puhemies

keskityn digitaalisissa palveluissa lähinnä yhteen sanaan ja se sana on saavutettavuus

mielestäni meidän on aivan turha hurskastella sillä kuinka yhteiskunnan palvelut voidaan digitaalisesti hoitaa jos saavutettavuutta ei ole kaikkialla suomessa

arvoisa puhemies

nimenomaan ympäristöjärjestöt ja moni muukin taho tekivät hyvin voimakasta työtä euhun päin että parakvatti saatiin eussa kiellettyä

mitä pitempi toimitusketju on sitä helpommin väliin mahtuu vilunkipelaajia

toivoisinkin että viestintävirasto julkisesti ilmoittaisi kaikissa lehdissä että on mahdollisuus tehdä valitus jos nämä palvelut eivät toimi

seuraava askel olisi koko maailmassa sama asia

hartain toiveeni on että meidän lapsillammekin olisi mahdollisuus syödä globaalista kilpailusta huolimatta puhdasta ja turvallista ruokaa

olen käynyt tiloilla joissa on tuotettu belgiansininen nautaa kasvatusmenetelmillä jotka ovat todella epäeettisiä

esimerkiksi kaikki vasikat keisarinleikataan koska rotu on jalostettu niin pitkälle että ei mahdu luonnollisesti poikimaan

ne ovat tehneet kartellin sen takia koska katsovat että niiden tulevaisuuden viestintämuoto olisi niiden näkökulmasta lähinnä langaton ja ne haluavat kehittää sitä näkevät osin uhkana omalle kehittämistyölleen tämän kuidun maahan kaivamisen

olen tehnyt harjoittelun ranskalaisella tilalla jossa saatiin lähes sydänkohtaus kun erehdyin käyttämään maitoa kaakaoon raakana koska se ei ole elintarviketurvallista ilman iskukuumennusta

minusta tuntuu että jos konkretia jostain puuttuu niin se puuttuu suurkuntahankkeen perusteluista siitä miten sillä joskus muka taloutta parannettaisiin

olisiko mahdollista että tämä yhteiskunnan tuki voitaisiin ohjata esimerkiksi kuntien yhteenliittymälle joka itse tekee tämän verkon

olen kiitollinen arvoisa puhemies että kuluttajat valitsevat usein kotimaista

valitsemalla suomalaista ruokaa autamme myös työn säilymistä suomalaisten elintarviketyöntekijöiden taitavissa käsissä

pidentyy ja usa kolme viisi ei

eli onko tämä sama rahoitus joka nyt on tarjottu tähän firmojen toimintaan mahdollisuus saada myös toisella tapaa käyttöön

mutta en ymmärrä sitä että vasemmistopuolueet joitten pitäisi ajatella samaan tapaan kuin meidän keskustassakin niin että hyväosaiset joilla on veronmaksukykyä maksaisivat osallistuisivat enemmän tämän yhteiskunnan rahoittamiseen miksi tätä ei viety maaliin asti

on sääli että meillä olisi tarjolla tämä loistava tulevaisuus tuoda tasa arvoa myös maaseudulle ja kuitenkaan meidän kyntemme eivät tässä asiassa pidä sen takia että operaattorit eivät ole mukaan tähän toimintaan lähteneet

kompostia ääntä seitsemän kolme ei voi suomen luistelus päiväksi

aiheellista on myös entistä vakavammin miettiä konserniohjausta julkiselle puolelle niin että samoja toimintoja ei tehdä yhteensopimattomissa verkoissa vaan pitäisi olla itsestään selvää aivan kuten kauppaliikkeissä s ryhmässä tai pankkiliikkeissä jotka ovat saman ohjauksen alla että toimitaan yhdessä verkossa vaikka ollaan erillisiä yksiköitä

arvoisa herra puhemies

joka ainut viikko te tuotte uutta byrokratiaa joka vähentää meidän kilpailukykyä ja koituu pienille yrittäjille harmiksi

eikö voitaisi vaikka sopia että lupaatte että yhtään uutta vaatimusta ei tule ellei aina poisteta jotakin säännöstä samalla kertaa

eli olen kiitollinen tästä selonteosta mutta haluaisin todeta että puheet eivät auta jos käytännön toiminta tässä vapaassa markkinataloudessa ei ohjaa siihen että saavutettavuus on kaikkialla

tämä ei minusta olisi vaikea asia luvata ja jos pääministeri nyt siihen sitoutuisi niin voisimme ainakin tietää että juhannukseen asti näin toimittaisiin

ja itse asiassa kun tänään täällä olemme näin samoilla linjoilla haastankin kaikki kansanedustajat yhdessä pohtimaan aloitetta siitä miten aloitamme esimerkinomaisesti läheltä miten saamme oman amica ketjun käyttämään enemmän sesonkituotteita maakunnista tuotuja tuotteita kotimaisia tuotteita luomuruokaa ja lähiruokaa

samalla haluan kertoa mielipiteeni siitä että minun mielestäni tällaiset tviitti mielikuvapolitiikka ja roadshowt eivät ole se juttu millä työllisyyttä saadaan parannettua vaan se että tehdään konkreettisia tekoja ja ihan oikeasti puututaan niihin asioihin mitä tässä esille on nostettu

voimme kokeilla miten se täällä käy

olen itse omassa kunnassani tehnyt aloitteita mutta toivokaamme että se vahvasti myös täällä eduskunnassa menee eteenpäin

arvoisa herra puhemies

ministeri urpilainen syytti keskustaa synkkyyden lietsomisesta

pankkivero sai aikaan sen että koska pankkeja verotetaan sen mukaan mitä riskipitoisempia luotot ovat heidän kannattaa siirtää sekä nämä riskit että tulos ulkomaille

näin on tapahtunut ja suomi menettää tässä pankkiverotuksessa suoraa verotuloa

sen lisäksi tiedätte varsin hyvin että yritysten rahoitus on vaikeutunut teidän päätöksenne ansiosta ja se on vakava asia

arvoisa herra puhemies

työrauha ja vakaus ovat todella tärkeitä asioita että saamme toimitettua tavarat niitä tilanneille ulkomaalaisille ja saamme valuuttaa tänne suomeen

oli oikeastaan aika koomista kuunnella että esimerkiksi matkailun puolesta niin kovasti puhuttiin samaan aikaan kun edustuskulujen vähennysoikeutta on muutettu polttoaineverotus kiristyy lentoliikennettä ajetaan alas ja pienyritysten verotus ja rahoitus kiristyy koko ajan

ja puolustan perussuomalaisia siinä että mielikuvakikkailua on sekin jos sanotaan ettei euroakaan etelän maille ole annettu

toivon todella että me pärjäämme tämän sopimuksen kanssa niin että olemme niin kilpailukykyisiä että niitä tavaratilauksia tulee ilman euron devalvaatiota tai setelin painamista

arvoisa puhemies

ministeri orpo varsinkin ensimmäisessä puheenvuorossaan maalaili kaunista maaseutua ja tulevaisuutta mutta siinä voi käydä niin että kurki ehtii kuolla ennen kuin suo sulaa

jos lainaa tyhjätaskulle lainapääoma voi jäädä saamatta takaisin ja takauksen voi joutua maksamaan

puhutte hyvästä yritysilmapiiristä mutta samaan aikaan yrittäjien tuntikirjanpitoa pitäisi lisätä työntekijöiden loma ajan sairaudet tulevat yrittäjän kontolle ja koko ajan tulee uusia velvoitteita

olen samaa mieltä monista edustaja jaskarin ja männistönkin esiin nostamista hyvistä asioista mitä tässä tupossa ja valtion vastaantulossa oli mutta sen sijaan olen surullinen hämmästynyt ja jopa kauhuissani siitä että kokoomusta eivät kiinnosta tippaakaan enää samapalkkaisuustoimet eivät tunnu kiinnostavan valtiovarainministeri urpilaistakaan kun hän totesi ettei se ole hallituksen asia millään lailla se on työmarkkinaosapuolien asia näin hän tuossa aitiossa äsken totesi

ette halua esimerkiksi poistaa elintarvikebyrokratiaa vaan lisätä sitä

arvoisa herra puhemies

se mistä nimenomaan bioenergiayhdistyskin oli huolissaan oli tämän seurannan osuus

nimenomaan siihen he toivoivat ylimenokautta ettei luotaisi turhaa byrokratiaa vaan sen voisi nykyisten järjestelmien kautta toteuttaa sitten kun se on mahdollista

rekkakuljettaja kertoi että ei pääse viemään puukuormaa tehtaalle koska siltarumpu ei kanna

yksi tuttavani kertoi että lapset joutuvat muuttamaan pois kotoa kun lukioverkkoa karsitaan ja linja autot eivät enää tämän vuoden linja autovuorojen kompensaation poistamisen vuoksi kulje entiseen malliin

mielestäni samapalkkaisuustoimia tulee tehdä aina ja joka paikassa

eli ultravihreällä ajattelutavalla jos ajatellaan että parempi olisi museoida metsät kuin käyttää niitä hyödyksi voidaan luoda sellaisia monimuotoisuusvaatimuksia kuten esimerkiksi maatalouden puolella on että jos siellä näkyy joku tärkeä laji voi olla että metsää ei bioenergiakäyttöön saisi sen jälkeen käyttää tai monia muita kestämättömiä kriteereitä voi sinne tulla